tietenkin tässä asiassa olisi toivottavaa että silloin kun yksityistetään niin asetetaan myös velvoitteet että on hoidettava myöskin ne sellaiset kohteet jotka eivät ole niin kannattavia

ihmiset maksaisivat omalla työllään sen mitä tarvitsevat ja sen lisäksi he maksaisivat tuloveroa siitä mitä he ovat tienanneet ja vielä lisäksi heillä olisi mahdollisuus ostaa hyödykkeitä palveluita ja tavaroita joista tulisi arvonlisäveroa sitten valtion kassaan

nyt kun tätä asiaa ollaan muuttamassa näin niin tämä tarkoittaa muun muassa sitä että kauempana kuten pohjanmaalla tai lapissa eivät enää linja autofirmat pysy pystyssä koska heillä ei enää ole viron matkailua

mutta se on myöskin tosiasia että meidän on pakko elää tässä ajassa ja tämä maailma muuttuu ja ihmiset valitettavasti muuttavat myöskin maaseudulta aika paljon pois

tässä on vaikutuksia myös muihin elinkeinohaaroihin

arvoisa puhemies

onko tätä hallituksessa mietitty ollenkaan katsottu ollenkaan mikä tulovirta siitä tulee kun ihmiset saadaan töihin ja ihmiset saadaan kuluttamaan

nyt tilanne on muuttunut niin että te keskukset määrittelevät sen jälkeen onko osuuskuntaan kuulunut henkilö joka on sitä kautta pystynyt työllistämään itsensä ollut yrittäjä vai palkansaaja

näiden ihmisten täytyy elää myöskin näiden vaikeiden aikojen yli ja sen takia tarvitaan sellaista oikeudenmukaista systeemiä jolla voidaan jakaa vähän tätä tulotasoa ja jolla saadaan pikkusen tuloeroja kapeammaksi

silloin kun ihmiset kuluttavat oman maan tuotteita omassa maassa valmistettuja tuotteita tai käyttävät oman maan hyödykkeitä tai palveluita he pyörittävät tätä maata

silloin kun me pystymme takaamaan niille ihmisille joilla ei työtä ole jotka ovat köyhiä ihmisiä jotka elävät köyhyysrajan alapuolella heitä on miljoona tässä maassa silloin kun me saamme heille enemmän rahaa käteen jotta he voivat ostaa sitä leipää jotta he voivat ostaa sitä bensaa jotta he voivat ostaa joskus jonkin vaatteen jopa oikeasta kaupasta eivätkä aina kirpputorilta niin se on kuulkaas semmoinen asia joka pyörittää sisämarkkinoita

on jopa sellaisia tulkintoja että on katsottu että vain sellainen ihminen on osuuskunnan jäsen ja palkansaaja joka on tiedottaja tai joka on kirjanpitäjä eli suoraan työllistyy tähän osuuskuntatyön alle

sen sijaan pitäisin erityisen tärkeänä sitä että potilastietojärjestelmät keskustelisivat keskenään kautta suomen ja että lääkäri saa potilaastaan tarvittaessa välittömästi tietoa

se raha pyörii silloin tässä maassa ja silloin se kasvaa sillä on tapana kasvaa siinä vaiheessa ja se on sitä mikä loisi meille hyvinvointia

näitä mitaleita pitäisi katsoa vähän molemmilta puolilta ja välillä vähän sitä mitalin reunaakin sitä että mitä tämä lainsäädäntö merkitsee mitkä sen seuraukset ovat

tänne on saatava lisätyötä tänne on saatava lisärahaa ja koska meillä ei tällä hetkellä tunnu olevan investointeihin varaa tuetaan nyt edes näitä pienyrittäjiä jotka pystyvät kuitenkin työllistämään

jos oletetaan että ihminen joutuu vaikkapa liikenneonnettomuuteen helsingissä ja kiidätetään täällä hyksiin ja tämä henkilö olisi kotoisin vaikka vaasasta niin se tieto täytyy saada välittömästi jos tämä henkilö on esimerkiksi allerginen nukutusaineille

tässä vaiheessahan olisi äärimmäisen tärkeää että käsillään töitä tekevät ihmiset pystyisivät innovoimaan ja pystyisivät tuotteistamaan sitä mitä he tekevät varsinkin kun on kyse tavaroista jotta he pikkuhiljaa pääsisivät omasta maakunnasta koko maahan viemään tavaroitaan ja sitten myöhemmässä vaiheessa pääsisivät viemään näitä tavaroita myös vientiin

mutta tässä yhteydessä pitäisi kiinnittää huomiota siihen että aina kun lääkäri saa uuden potilaan ja jos siellä ei niitä tietoja heti aukea sille näytölle lääkärillä olisi myöskin velvollisuus katsoa mitä silloin aikaisemmin on tehty

kun meillä nyt keskustellaan hyvin paljon näistä numeroista niin ehkäpä yksi mahdollisuus olisi se että me opettaisimme suomalaisia piirtämään ne numerot siten kuin meidän tämänhetkiset viralliset numeromme ovat myöskin vanhempaa ja varttuneempaa väkeä joilla saattaa olla vaikeuksia

tämähän on sellainen asia kun sitten näitä turkiksia käsitellään täällä ja koko tarhauselinkeino on semmoinen joka pitää pitää täällä koska sitä ei voida viedä minnekään ja animalialle sanon tässä kohdassa heti suoraan sen että kyllä näillä kettuparoilla on paljon parempi olla täällä kotimaassa kuin sitten jossakin intiassa

tämä ennen kaikkea sen takia että päästäisiin näistä päällekkäisistä lääkkeistä irti

jo tällä hetkellä opiskelijat joutuvat tekemään orjatyötä tässä maassa

teillä jokaisella on varmasti vanhuksia läpiympäristössänne ja tiedätte kuinka paljon siellä saattaa mennä en sano että menee saattaa mennä päällekkäisiä lääkkeitä ja lääkkeitä jotka kumoavat toisten vaikutukset

sen lisäksi toivoisin että tällä kaudella kiinnitettäisiin huomiota siihen että etenkin meidän vanhuksillamme olisi varaa ostaa silmälaseja jotta he näkisivät onko siinä numerossa se väkänen vai eikö sitä väkästä ole

mutta tänne meidän täytyy antaa tätä tukea jotta tämä maa selviäisi tästäkin lamasta

ettekö todellakaan näe näiden ylitöiden tai muiden harjoitusten ja sen että koneet eivät nousseet välistä yhteyttä kustannusyhteyttä joka siinä on

se voisi myöskin auttaa siihen että osattaisiin raapustaa äänestyslappuun oikeanlainen numero

ja tässä haluaisin että tähän kiinnitettäisiin syvää huomiota että jos apteekit joutuvat tämän takia uusimaan tietojärjestelmiään mistä siihen otetaan ne rahat ettei niitä rahoja tai sitä rahan tarvetta siirretä sinne tiskin toiselle puolelle eli kroonikoille pitkäaikaissairaille ja ihan tavallisille kuluttajille

minun mielestäni sekin on orjatyötä

toinen asia jota ihmettelen tässä asiassa nimenomaisesti on se että kun kerta tuli tällainen virhe ja pääministeri antoi ulos virheellisen tiedon olipa syy mikä tahansa olen ymmärtänyt että teillä ministeri haglund olisi ollut mahdollisuus korjata tämä virhe hyvin pikaisesti jopa samassa tilaisuudessa missä pääministeri on ollut

sen lisäksi haluaisin kysyä arvon ministeriltä

mitä mieltä olette siitä että nuorten kohdalla entistä enemmän otettaisiin käyttöön oppisopimuskoulutusta ja otettaisiin käyttöön vanha kisälli ja sitä kautta mestariksi tuleminen koska meillä on niin paljon syrjäytyneitä nuoria joilla ei ole ammattia tällä hetkellä

miksi te ette tehnyt sitä

me pidämme kotimaisina myöskin sellaisia maita joita ei kirjoiteta siten kuin suomi kirjoitetaan mutta siitä huolimatta myöskin euroopan tasolla katsotaan että espanja ja ruotsi eivät ole yhtä kuin suomi

arvoisa puhemies

nyt kun arvoisa valtiovarainministeri sanoitte että pienten yritysten pitää saada tätä rahaa nopeammin tililleen varmasti sen takia että likviditeetti ei horjuisi

tämän lain yhden pykälän tiukentaminen tekisi sen että ei voitaisi kuitenkaan toisenkaan euromaan kautta ikään kuin saattaa rahoja veroparatiiseihin

tein siitä lakialoitteen silloin mutta silloin todettiin että suomessa on maan tapana se että jos yrityksellä on toimipiste suomessa kuten nakkikioski tai yksiö niin silloin sille voidaan maksaa konserniavustuksia kun tilanteen täytyy tietysti olla niin että täytyy olla kotikunta suomessa että on verotusoikeus myöskin suomessa

onko teillä mahdollisesti tulossa esitys siitä että pienyritykset voisivat vaikkapa saada vaikka pää on koroton laina siksi aikaa pankista korotonta lainaa jonka valtio takaa jotta he pystyisivät pyörittämään yritystään ja hankkimaan uusia tavaroita yrityksiinsä ja pitämään myöskin palkansaajat ja työntekijät yrityksissään niin että sen takia että maksuajat näin pitkiä ovat ei tarvitsisi ihmisiä panna ulos noista pienistä pajoista

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä

mikä on merenkurkun osa aikakalastajien jotka ovat siis osa aikayrittäjiä tavallaan tilanne tulevana vuonna

nythän on tilanne se että he joutuvat maksamaan sekä välineistään että sitten polttoaineestaan huomattavasti kovemman hinnan kuin sellaiset ammattikalastajat jotka on luokiteltu kokoaikaisiksi kalastajiksi

sen lisäksi haluaisin kysyä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus sanoi kuukausi sitten maahanmuuttopoliittisissa toimissaan että eun kriisinhallintatoiminnan suunnittelussa ja kohdentamisessa tulee ottaa huomioon yhä kasvavan maahanmuuton vaikutus myös euroopan turvallisuuteen

tällä hetkellä siellä on kolmen eri hinnan puheluluokkia kun sinne soitetaan ja valitettavasti se työtön työnhakija joka soittaa maksaa kaikkein kalleimmalla puhelunhinnalla viranomaiselle

ministeri niinistö minkälaiset mahdollisuudet ja valmiudet teillä ja teidän hallinnonalallanne on puuttua tähän ongelmaan mikäli siitä tulee ongelma

jos hän menee työhaastatteluun pääsee työhaastatteluun käy tsägä niin ellei hän ennen kuin lähtee sinne haastatteluun saakaan aikaa työvoimatoimistoon eikä pääse sopimaan siitä että työvoimatoimisto maksaa nämä maksakustannukset niin hänen ainoa vaihtoehtonsa tänä päivänä on ottaa pikavippi ja matkustaa sillä sinne mahdolliseen tulevaan työpaikkaan ja tulla sieltä sitten takaisin ja sen jälkeen ruveta maksamaan tätä pikavippiä takaisin sen takia että tätä matkakustannusta ei voi jälkikäteen hakea takaisin

nyt tilanne on se että vihaisia nuoria miehiä maassa on paljon niin ulkomaalaisia kuin kotimaisiakin en syyllistä toista osapuolta sen enempää kuin toistakaan

te olette kuitenkin urheiluministeri tässä maassa ja siellä on tällä hetkellä talvilajien parhaimmisto suomalaisia urheilijoita edustamassa meitä

vähän semmoista ihmistä ajattelevaa inhimillisyyttä kaipaisin silloin kun uudistetaan työvoimapoliittisia työvoima ja yrityspalveluiden erilaisia tukia tai niistä tehdään yhdenvertaisia koko maassa

millä tavalla te voitte perustella urheilijoille sen että te ette halua tukea heitä näissä pyrkimyksissä mitä he siellä tekevät ettekä halua olla mukana tämmöisessä jalossa tapahtumassa kun puhutaan urheilusta ja olympialaisista

arvoisa puhemies

oli erittäin hyvä asia että se mitä ministeri tuomioja sanoi nimenomaan turvallisuuskysymyksistä ja nimenomaan sotsissa oli erittäin hyvä asia se otettiin esille

eikö teidän mielestänne ministeri arhinmäki teidänkin olisi syytä olla tukemassa suomalaisurheilijoita tuolla ja olla tukemassa nimenomaisesti sitä puolta että nuo kisat pystyttäisiin viemään rauhanomaisesti ilman minkäänlaisia atakkeja läpi

ei tarvitse todellakaan mennä kovinkaan pitkälle takaisinpäin historiaan kun näemme miten tärkeitä poliittiset suhteet ovat olleet suomen ja venäjän välillä myös kauppasuhteiden välillä

se mitä tämä kertoo myös erittäin hyvin on että tämän asian tiimoilta on ollut runsaasti huomautettavaa on ollut lainvastaista toimintaa

mutta sen sijaan en löytänyt tästä raportista sitä mitä tehdään niille jotka ovat lakia rikkoneet jotka ovat vastoin lakia toimineet miten saadaan kiinni ne ihmiset jotka ovat kenties menneet hieman viistäen sitä mitä säädetty on koska kyllä kai sieltäkin pitäisi niitä vastuunkantajia tulla jos näinkin paljon rahaa jo tähän mennessä on hassattu tähän hommaan

kunnat ovat ostaneet erilaisia palveluja työpajoilta niin nuorten työllistämiseen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen kuin myös muuten vaikeasti työllistettävien ihmisten työllistämiseen

yhdysvaltojen pakotteet ovat konkretisoitumassa nyt sen takia että hartwall areenan rokkikonsertit ovat peruuntumassa näiden pakotteiden takia

arvoisa rouva puhemies

useassa paikassa rahat ovat kuitenkin menneet mielenterveyskuntoutujille sosiaalisten taitojen opettelijoille vapautuville vangeille tai sellaisille pitkäaikaistyöttömille jotka ovat tämän pitkän työttömyytensä aikana sairastuneet mieleltään tai jotka ovat menettäneet sosiaaliset taitonsa

tämä oli hauska puheenvuoro jonka äsken kuulin

jos perussuomalaisten linja on nyt kääntynyt demareiden linjalle niin täytyy kyllä sanoa että kovin on laput silmillä luettu ja kuunneltu uutisia

kun me haluamme kitkeä harmaata taloutta niin olisin todellakin toivonut että myös tällä hallituskaudella olisi puututtu kaikkein suurimpaan harmaan talouden porsaanreikään mikä tässä maassa on

miten suomen talouden silloin käy

ei näille maksamisille

jos me puhumme siitä mitä äänestäjille on luvattu niin kyllä nyt kannattaa katsoa peiliin hetken ja miettiä mitä esimerkiksi viime kaudella teitte

tämä siis tarkoittaa sitä että tällaisia paikkoja ehdottomasti tarvitaan

tämän toiminnan on kieltänyt jopa eu tuomioistuin ja ilmoittanut että konserniavustuksia ei saisi maksaa edes eun sisämarkkinoilla toisesta valtiosta toiseen valtioon

mutta ongelmana on se että jos nämä toimet tehdään siellä niin kuin tällä hetkellä tehdään hyvin usein projektiluontoisesti ja kokeiluluontoisesti niin vaikutukset jäävät hyvin lyhyiksi ja vaikka pyritään kuntouttamaan kohti työelämää niin ei päästä siihen sen takia että kysymyksessä on projekti eikä pitkäjänteinen työ

teidän aikananne työttömyys kasvoi tässä maassa teidän aikananne työpaikat vähenivät tästä maasta teidän aikananne vienti tyrehtyi tässä maassa

te olitte päättämässä näitä asioita

te annoitte tämän kaiken tapahtua

mutta jos me puhumme kreikan tilanteesta niin se tilannehan on sellainen että kreikan pitäisi todellakin tajuta erota tai unionin pitäisi ymmärtää vaikka erottaa kreikka jo näillä eväillä mitä tällä hetkellä siellä on

toinen ongelma kuntien näissä tehtävissä on siinä että varat eivät mene työllistämiseen vaan ne menevät kuntoutustoimintaan ja silloin sen mitalin toinen puoli on se että kunnat joutuvat maksamaan ikäviä sakkomaksuja koska eivät pysty työllistämään vaikka pyrkivät siihen

arvoisa puhemies

täytyy vain toivoa että seuraava hallitus katsoo näitä asioita myöskin isojen asioiden puolelta niiden asioiden jotka aika lailla kertaheitolla laittaisivat talouttamme kuntoon

arvoisa puhemies

kun viime viikolla saimme lukea maaraportin niin siinä oli aika lailla karua kerrottavaa

henkilökohtaisesti tietenkin toivon että kreikan kansa ei kärsisi siitä mutta siellä valitettavasti tilanne on se että siellä on rahavalta erikseen ja kansa erikseen

arvoisa ministeri vaikka nytkin puhutaan kokeilusta niin toivoisin että tämä kokeilu voisi jatkua siellä missä se kokeilu nytten tehdään jotta päästäisiin pikkuhiljaa pois projektiluontoisesta ajattelusta ja pitkäjänteistä työtä tekemään eteenpäin koska ainoastaan pitkäjänteisyys pystyy näissä asioissa auttamaan

yhtenä seurauksena tästä on ollut muun muassa myös se että myös jälki on ollut vähän sitä sun tätä

se ei ole tuottavaa työtä

siitä kun ruvettiin tekemään pullotaloja lähti home ja nyt uusissa taloissa on home jo siinä vaiheessa kun talot luovutetaan ihmisille